siksi onkin palvelurakennekokonaisuutta ajateltava niin että mennään todellakin palvelut edellä ei hallintomalli

itse asiassa jonkin asteinen palvelusitoumus olisikin tarpeen tehdä ja minä kysynkin nyt ministeriltä miten arvioisitte tämmöisen palvelusitoumuksen syntymistä ja miten se voisi toimia

tutkimukset ja asiantuntijat ovat kuitenkin todistaneet sitä että kuntaliitokset itsessään aiheuttavat poikkeuksetta menokasvua liitoskunnissa useiksi vuosiksi ennen ja jälkeen kuntaliitoksen

tästä huolimatta hallitus on heikentämässä kuntien rahoitusta etupainotteisesti ja lisäämässä kunnille velvoitteita juuri tänä aikana jolloin talouden yllä on huomattavia epävarmuustekijöitä myöskin euroalueen velkakriisistä johtuen

muutoin olisi jo korkea aika saada vastauksia siihenkin kysymykseen onko hallituksella tosiasiallista halua pitää suomi tasaisesti asuttuna vai onko tarkoitus ajaa palvelut alas keskusten ulkopuolisilta ja myöskin työssäkäyntialueiden ulkopuolisilta alueilta

nämä ovat tietysti arvovalintoja ja täytyy vain ihmetellä ovatko tämän hallituksen arvot todella niin rujot ja kylmät kuin mitä hallitusohjelma ja budjetti näyttävät

julkisen palvelun tehtävä on arvona sinänsä jo tärkeä ja sen oikeudenmukaisen toteutumisen valvonnan pitää myös olla kohdallaan

nyt ilmeisesti on todettu että tämä valvonta ei ole riittävää koska esimerkiksi hallintoneuvoston asemaa ollaan tässä asiassa nyt sitten miettimässä

haluaisinkin kysyä ministeriltä sitä minkälaisia suunnitelmia tai näkymiä tämän valvonta asian suhteen teillä on

lisääntynyt turvattomuuden tunne ehkä aiheettomastikin nykyään yhdistetään suoraan maahanmuuttotilanteeseen ja siihen ollaan reagoitu hyvinkin voimakkaasti ja aika kyseenalaisestikin

tämä talo on aika kriittisesti siihen toimintaan suhtautunut ja hyvä niin riippuen vähän millä taustoilla he liikenteessä ovat

minkälaisia näkymiä näette nyt heidän joukoissaan

vaihtelevasti eri puolilla suomea he tuntuvat aktivoituneen

olen itse samaa mieltä siitä että eri etnisistä taustoista olevia poliisimiehiä ja naisia tulee olla viittaan edelliseen puheenvuorooni ja myöskin tuohon kotouttamisen suuntaan joka varmasti on helpottamassa poliisin työtä ja myöskin maahanmuuttajien tilannetta

talousvaliokunta katsoo mietinnössään aivan oikein että hankintalaki toimii suhteellisen hyvin silloin kun kyseessä ovat suuret hankintayksiköt suuret hankintaerät ja suurehkot yritykset

sen sijaan pienillä hankintayksiköillä ja yrityksillä on vaikeuksia selviytyä tarkoista muotosäännöksistä ja niiden aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta

on onneksi näistä haasteista huolimatta nähtävillä se että leikkausten tieltä ollaan pikkuhiljaa pääsemässä sinne kasvun tielle

tavara ja palveluhankintoja sekä sosiaali ja terveyspalveluja koskevien hankintojen kansallisia kynnysarvoja on tarpeen nostaa erityisesti siksi että julkiselle yhteisölle avautuisi mahdollisuus tukea paikallista ja alueellista taloutta sekä todellinen mahdollisuus valita mistä hankinnat tekee

näiden sopeutustoimien ansiosta voidaan sanoa kansantalous on hienoisessa nousussa ja julkisen velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin hidastumassa lähivuosina

nyt tämä lisätalousarvio mahdollistaa laajakaistan loppuun viemisellä sen että digitalisaatio voi todellakin tulla palvelemaan koko maata palveluiden saatavuus ja sujuvuus koko maassa pysyy tai paranee

ministeri rehn varmaan tietäisikin parhaiten sen aikatauluista

kynnysarvojen nostaminen edesauttaisi myös kuntien viranhaltijoiden työtaakkaa kun lain vaatima menettely ei koskisi vielä varsin pieneksi luettavia hankintoja kuten nykyisellään tilanne on

tällöin aikaa vapautuisi isompien hankintojen huolelliseen valmisteluun mikä palvelisi sekä sitä taloudellista hyötyä jota hankintalain mukaisesti on mahdollista saada että myös valitusten vähentymistä markkinaoikeuteen

kuten hallintovaliokunta lausunnossaan toteaa pienillä yrityksillä ja ammatinharjoittajilla on usein suurempia toimittajia suppeampi tuotevalikoima mutta ne voivat olla erikoistuneita jonkin tietyn tuoteryhmän tuotteisiin

tästä johtuen ne joutuvat lopulta ulos tarjouskilpailusta minkä vaikutus aluetaloudellisestikin on negatiivinen varsinkin jos syrjäytetyksi tulee hyvin työvoimavaltainen paikallinen yritys jollaisia usein esimerkiksi sosiaali ja terveysalan yritykset ovat

korottavat veroja ja sopeuttavat sitten palveluitaan elikkä supistavat palveluitaan

arvoisa puhemies

valtion budjetti on kovasti alijäämäinen mutta hallituksen tavoitteenahan on painaa tuo alijäämä vielä alle prosentin tuosta bruttokansantuotteesta

kokonaan oma lajinsa on vielä hankintaosaaminen

en tiedä kumpi on huolestuttavampaa perustuslain yli käveleminen vai kaikkien asiantuntijoiden mielipiteen sivuuttaminen tyystin

voiko tämä arvoisa pääministeri tarkoittaa sitä että kunnilta vielä leikataan lisää

hallitus harrastaa tällä hetkellä kumpaakin aika ansiokkaasti

esimerkiksi sitkeästi elävä väite että julkisissa hankinnoissa olisi ostettava vain hinnan perusteella ja halvinta ei pidä paikkaansa

onko vielä tarpeita siihen esimerkiksi kuntavaalien jälkeen

haluaisin kuulla ministeri kataiselta myös sen kuinka suuren roolin itse asiassa annatte tälle suurkuntahankkeelle koko tässä valtiontalouden tasapainottamisessa

valitettavasti esimerkiksi joissain kunnissa poliittiset päättäjät eivät vaikuta tarpeeksi painokkaasti tarjouspyynnön laadintavaiheessa

jos todella halutaan kattavaa hyötyä hankintalaista kuntien tutkitusti kirjavaan hankintaosaamiseen pitää siis puuttua

arvoisa ministeri sanoitte aiemmin että pienet yksityiskohdat ensi kevääseen mennessä selkiintyvät

arvoisa puhemies

hallituksen suuntaan täytyy kyllä todella ihmetellä sitä väitättekö todella että tavoittelette aidosti parempia palveluja ettekä vain suurkuntia

meillä on todellakin selkeä vaihtoehto kuntien pakkoliitoksille ja suurkuntiin pyrkimiselle ja se on se maakuntamalli joka on yhtenä uudistustyökaluna yhtenä vaihtoehtona muiden keinojen rinnalla

se on laajasti käytössä euroopassa ja se on yksi palveluiden järjestämistapa hyvä sellainen jossa lähipalvelut ja lähidemokratia säilyvät parhaiten paikallisesti ihmisillä koska siinä kunnat eivät kasva liian suuriksi

myös useimmat asiantuntijat pitävät tätä mallia käyttökelpoisena ja tällä hoidettaisiin hyvin myös esimerkiksi edustaja hiltusen mainitsemat orpokunnat koska lähipalvelut ja demokratia säilyisivät sitä kautta paikallisesti

siitä todisteena on muun muassa se että keskustajohtoinen hallitus teki viime vaalikaudella merkittävän periaatelinjauksen nostaa äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat työmarkkinatuen tasolle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntien taloudessa ja talouden puolesta

pakolaiskriisi ei ole suorastaan meistä lähtöisin tai meidän syymme mutta yhdessä meidän täällä olisi ratkaisut siihen löydettävä mielellään yli puoluerajojen

tää maltillisten palkkaratkaisujen määrä

itse asiassa aika monet tahot yrittävät määritellä sitä mitä se julkinen palvelu itse asiassa on mitkä sen kriteerit ovat miten ne toteutuvat ja määrittäjiä on niin monia että syntyy jopa ristiriitoja

maltillisten palkkaratkaisujen puolesta voimme vain vedota neuvotteleviin osapuoliin mutta täällä voimme vaikuttaa kuitenkin siihen kuntien puolesta että emme enää anna kunnille lisää tehtäviä jos emme niitä resursoi

määrärahojen lisäys tähän tarkoitukseen vaikuttaisi suoraan etenkin yhteiskuntamme heikompiosaisiin jäseniin esimerkiksi taloudellisesti tiukilla oleviin lapsiperheisiin

mitä mieltä ministeri on minkä tahon tämä tarkka määritelmä pitäisi tehdä ja mitkä ovat ne vähimmäiskriteerit mitkä siinä täytyy toteutua

yksi kolmasosa kunnista on kuitenkin nyt nostamassa veroprosenttia ja siitä huolimatta kuntien katteet ovat ohenemassa mutta täytyy muistaa myös se että paras hankkeen hyvät vaikutukset ovat vasta edessäpäin joten osin myös pallo on edelleen kunnilla itsellään

kotouttamisen onnistuminen voi monella tavalla pitkällä aikavälillä olla meille jopa kohtalonkysymys meidän yhteiskunnassamme ja sen takia on oltava mukana niin inhimillisyyttä kuin myöskin realismia

määrärahojen lisäys olisi sitä todellista perusturvaa ja tällainen oikeudenmukaisuus on keskustalaisen sosiaalisen omantunnon ydintä

nyt on aivan realistisesti pystyttävä varautumaan myös siihen että maassamme turvallisuuden tunne saattaa myöskin heikentyä aika radikaalisti

minä kysyisin ministeri orpolta miten tähän ollaan varauduttu nyt kun sisäinen turvallisuus on muutenkin heikommin resursoitu

suurin osa omaishoitajista on eläkkeellä neljännes työelämässä ja loput työelämän ulkopuolella joko työttöminä tai virkavapailla

tämä olisi askel oikeaan suuntaan ja kädenojennus omaishoitajille vaikkakin heidän asemansa parantamiseksi on vielä paljon työtä edessä

viime torstain kyselytunnilla tosin saimme havaita että homma ei tältä osin ole niin sanotusti hanskassa

suomalaisen ruuan energian ja metsäteollisuuden raaka aineen kuljetukset lähtevät lähes yksinomaan yksityisteiden varsilta ja kunnossa olevat tiet ovat tuotannolle elintärkeitä

yksityisteiden valtionavustukset käytetään melkeinpä yksinomaan teiden välttämättömään kunnossapitoon eikä esimerkiksi uusien teiden rakentamiseen

jo keväiset ja usein myös syksyiset kelirikot aiheuttavat suurta vahinkoa teille

arvoisa puhemies

minun mielestäni edustaja lindtman on aivan oikealla tavalla korostanut koko ajan sitä että nyt takerrutaan tässä keskustelussa pieniin asioihin kuten esimerkiksi työpaikkaomavaraisuuteen joka todellakin on pieni asia johon edustaja lindtman koko ajan toistamiseen ja toistamiseen palaa

hallituksen edustajilta en ole vielä kuitenkaan kuullut kannanottoa siitä kuinka rahoitusvastuun periaate tai sen toteutumattomuus on nyt nähtävä tässä tilanteessa

tai en oikeastaan ole kuullut teidän kannanottojanne siitäkään pitääkö olla huolissaan siitä että suomalaisten ihmisten eriarvoisuus kasvaa ja että palvelujen saatavuus on aivan eri luokkaa riippuen siitä missä päin ihminen asuu

ja kunpa tämä olisikin vain tämä tilanne

todellisuushan on se että tämä on jo kolmas iso uudistus joka koskee nimenomaan niitä ihmisiä jotka asuvat syrjäisimmillä alueilla pienemmissä kunnissa

arvoisa puhemies

kyllähän tässä on nyt käynyt niin että hallitus on kääntämässä selkänsä pienipalkkaisille naisille eikä samapalkkaisuusohjelma näytä etenevän millään tavalla

siitä hyvänä esimerkkinä on tämän hallituksen päätös esimerkiksi puolustusvoimien ruokahuollon yksityistämisestä tai siitä että kuntien valtionosuuksia leikataan merkittävästi mikä on ilman muuta nimenomaan pienipalkkaisten naisten toimeentuloon vaikuttamassa se on aivan selvä asia

toivottavasti tämä normienpurkutalkoiden ympärillä hyrisevä suuri yksimielisyys todella enteilee sitä että tulee vähemmän säätelyä ja parempaa säätelyä

hallitus katsoi toimettomana sivusta kun samapalkkaisuusohjelma murenee pala palalta

me olemme antaneet tilanteen ajautua siihen pisteeseen että monet arkeamme helpottamaan tarkoitetut säännökset ovat kääntyneetkin meitä itseämme vastaan

kansalaisen sen tavallisen kansalaisen ja ihmisen ja myöskin asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi asumisen maankäytön ja kaavoituksen byrokratiaa on purettava

lisäksi meidän on pystyttävä keventämään hallintoa myös toteuttajan elikkä sen työn tekijän näkökulmasta ja siksi myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on tärkeää ja sen takia kuntien työntekijät on otettava mukiaan tähän prosessiin jotta voidaan sitoutua myöskin niihin uusiin toimintatapoihin

arvoisa herra puhemies

tämän keskustelun aikana on ollut mielenkiintoista havaita se että paras keskustelu jota on käyty jo monta vuotta tuolla maakunnissa pienten kuntien kesken on saavuttanut näköjään myös pääkaupunkiseudun ainakin näin julkisemmalla tasolla ja hyvä niin

se on äärimmäisen tärkeä ihan meidän kansantaloutemmekin kannalta sillä suuri haastehan liittyy nimenomaan näitten julkisten palveluiden tehostamiseen

kun keskustellaan aluehallinnon kehittämisestä tulee se fokus myös osoittaa siihen alueelle elikkä alueilta ei pidä päätösvaltaa viedä ministeriöihin päin

toivottavasti se näillä metropolipolitiikan päämäärillä sitten saavutetaan

yhtä tärkeitä ovat myöskin tietysti päätöksentekomallit ja kysyisinkin ministeri tölliltä kummalla saavutetaan parempia tuloksia hajautetulla vai keskittyneellä päätöksentekomallilla

tämän alku hankkeen on jo todettu pääosin olleen aika onnistunut

kuitenkin sen yhtenä päätavoitteena oli nostaa maakuntien rooli vahvempaan asemaan

se ei ole vielä käynyt aivan selväksi mikä tulee olemaan tai mitä on suunniteltu valtion osuudeksi näitten yksittäisten kuntien tai kaupunkien metropolipolitiikan suhteen

tässä meidän hallintovaliokunnan mietinnössäkin todetaan että maakuntaliittojen vaikuttavuutta oli määrä lisätä samoin kuin valtion aluehallinnon ja maakuntaliittojen yhteistyötä

tämä oli selonteossa kuitenkin jätetty arvioimatta sivuutettu lähes kokonaan ja myös seuranta ja valvonta olivat jääneet puolitiehen

ammattiliikenteeseen luettaisiin lastin ja matkustajien kuljetukset mutta uudet säännökset koskisivat myös esimerkiksi hinaajia jäänmurtajia tutkimusaluksia ja meripelastusaluksia

tähän sääntelyn piiriin kuuluisivat myös liikennöitävät ravintolalaivat ja myöskin kuntien ja valtion omistamat alukset ja ammattiveneet

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen suunta on oikea mutta se kohtelee kuitenkin epätasa arvoisesti vesilläliikkujia

vielä pyytäisin ministeriltä täsmällisempää vastausta oikeus ja sisäasiainministeriön keskinäiseen riippuvuuteen liittyen tuohon käräjäoikeusverkostoasiaan

säästöpaineet ovat todella kovia ja on toki sellaisia sivukanslioita joiden lakkauttaminen toisi säästöjä oikeusministeriölle mutta kustannuspaineet siirtyisivät monessa tapauksessa sisäministeriön hallinnonalalle ja tällöinhän tämmöinen nollasummapeli ei ainakaan julkista taloutta millään tavalla ole helpottamassa

jos lakiesitys toteutuu esitetyllä tavalla se antaa asenteisiin vaikuttavan aivan vääränlaisen signaalin kaikille vesilläliikkujille

näin on erityisesti sellaisilla paikkakunnilla joiden läheisyydessä on vankila mikä vaatii sitten tietysti poliisien resursseja vankila kuljetukseen vaan

sateen ihalainen

mielestäni kukaan ei voi määritellä eikä eritellä sitä kenen humala on vaarallisempi kuin toisen tai millaisen veneen ruorissa saa olla enemmän humalassa

vankikuljetuksiin

levikki eli tilaajamäärä on suoraan verrannollinen tähän lukuun

toki ammattiveneilijät kenties ovat muita useammin vesillä ja kantavat ehkä vastuuta useammasta matkustajasta kerrallaan mutta aivan samanlainen vastuu kanssaliikkujista pitää olla kaikilla vesilläliikkujilla myös niillä vapaa ajan liikkujilla

myös poliisi kannattaa promillerajan laskua vesille

poliisiylitarkastaja heikki ihalaisella on ehdottoman myönteinen näkemys promillerajan laskun vaikutuksista

koneiden tehot ja veneiden nopeudet ovat kasvaneet ja purjeveneidenkin määrä on lisääntynyt

lehtien tuoton pienentyessä huomattavasti ja negatiivisten työllisyysvaikutusten vuoksi on aivan päivänselvää ettei valtion kassaan jää tuottoja tästä uudistuksesta lähimainkaan hallituksen odotusarvon verran

vesiliikenneyhteydet ovat monin paikoin aivan erilaiset kuin aiemmin jolloin saattoi matkata aika lailla kaikessa rauhassa

arvoisa puhemies

kielen koulutuksen ja työelämän valmiuksien rinnalla on tärkeätä myöskin huomioida asuntopoliittinen näkökulma onnistuneessa hyvässä kotoutuksessa

kuljettajan kyky arvioida tulevia väistämistilanteita heikkenee huomattavasti jo puolen promillen kohdalla

asuinalueet olisi hyvä säilyttää monimuotoisina ja pitäisi kaikin puolin välttää sitä että maahanmuuttajat jotenkin lokeroidaan omiin paikkoihinsa